mutta siuntio on tässä vaiheessa sen sijaan että se luottaisi siihen että me yhdessä haemme niitä ratkaisuja pyytänyt liikenne ja viestintäministeriöltä toimivallan siirtämistä viranomaisen osalta junaliikenteeseen liittyen heille kunnalle itselleen

uuden direktiivin täytäntöönpano edellyttää ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain ja tieliikennelain viittausten tarkistamista siten että viittaukset kohdistuvat uuteen direktiiviin

liikenne ja viestintäministeriö on tähän valmis ja silloin se tarkoittaa sitä että vastuu liikenteen järjestämisestä siirtyy siuntion kunnalle

keskustelu päättyi

arvoisa puhemies

hallitus on hyvin johdonmukainen

jotta leikkaukset eivät olisi vain sitä että leikkaamme palveluita vaan olisivat aidosti sellaisia että me voisimme uudistaa ja lisätä palveluiden määrää meidän on aidosti uudistettava tätä järjestelmää

meidän talouden huono tilanne meidän demografinen kehitys ilmastonmuutos vaativat sitä että me entistä enemmän kehitämme joukkoliikennettä ja huolehdimme siitä että se toimii kaikkialla suomessa

hallitus ei ole suinkaan tässä yhteydessä päättänyt päästään keksiä että nytten hoidetaan velvoiteliikenteellä korvaavaa liikennettä vaan hallitus on aidosti halunnut antaa tilaa joukkoliikenteen linja autoyhtiöille hakea aidosti korvaavia ratkaisuja tuottaa palveluita tietäen että tarvittaessa hallituksella on aina keinot löytää velvoiteliikenteen kautta mahdollisuuksia paikata liikennettä siellä missä sitä ei synny

me olemme myöskin todenneet nytten että velvoiteliikennettä tullaan käyttämään siten että se täydentää korvaavaa linja autoliikennettä

junaliikennettä velvoiteliikenteenä tullaan ajamaan niillä yhteysväleillä joilla muutoin ostoliikenteenä lakkaisi liikenne kokonaan lukuun ottamatta niitä yhteysvälejä joilla muilla järjestelmillä junaliikennettä saadaan syntymään

tarkoitus on huolehtia siitä että syntyy yhteinen ratkaisu jossa korvaava bussiliikenne ja velvoiteliikenne mahdollistavat sen että sujuvasti voimme siirtyä kohti laajempaa palvelua ja palveluverkkoa sitten kun kilpailu saadaan aidosti liikkeelle

me haluamme huolehtia siitä että jakamistrendejä huomioidaan ja haluamme myöskin mahdollistaa yrittäjyyttä ja sitä että on muitakin jotka ovat valmiita investoimaan liikenteeseen kuin veromaksajat

arvoisa puhemies

eduskunnalla on ollut käsiteltävänään uudistus jossa nykyisestä hallinnollisesti raskaasta valtioneuvoston myöntämiin postilupiin perustuvasta järjestelmästä siirryttäisiin kevyempään ilmoituksenvaraiseen järjestelmään

valiokunta käsitteli esityksen ripeästi ja siksi haluankin kiittää liikenne ja viestintävaliokuntaa nopeasta käsittelystä jolla mahdollistetaan aito normien purkaminen

esitystä valmisteltaessa pyysimme lausuntoja eri markkinatoimijoilta ja viranomaisilta ja lähes kaikki lausunnon antaneet pitivät esityksen tavoitteita normien purkamisesta hallinnollisen taakan vähentämisestä ja postiyritysten alalle tulon esteiden madaltamisesta kannatettavina

esityksellä mahdollistetaan tulevaisuudessa uudenlaisten postipalveluiden syntyminen ja vaikutetaan osaltaan myös sanomalehtiyhtiöiden toimintakyvyn parantumiseen sillä lehtiyhtiöt voivat nyt jakaa kirjeitä oman lehtijakelunsa yhteydessä

tämä on tärkeää koska kuten valiokuntakin toi lausunnossaan esiin on kirjelähetysten määrä selkeästi vähentynyt viime vuosina sähköisen viestinnän yleistymisen ja yleisen sähköistymiskehityksen vuoksi

valiokunta korosti lausunnossaan että sääntelyn keventämisestä huolimatta on tärkeää pystyä jatkossakin varmistamaan kansalaisille laadukkaat ja edulliset postipalvelut koko maassa

valiokunta toi esiin myös postilain uudistamisen toisen vaiheen jota valmisteltaessa tullaan turvaamaan turvalliset ja laadukkaat postipalvelut kaikille suomalaisille

arvoisa puhemies

näen että muutos on askel kohti uudenlaisia postipalveluita joista tulevat hyötymään sekä postiyritykset että niiden asiakkaat laadukkaina ja monipuolisina postipalveluina koko maassa

kiitos

arvoisa puhemies

olemme kertoneet ostoliikenteen leikkauspäätöksistä varhaisessa vaiheessa juuri siksi että olemme halunneet olla avoimia vrn yt prosessien keskellä olevaa henkilöstöä kohtaan mutta samalla myöskin antaa tilaa osallistua tämän korvaavan liikenteen kehittämiseen niille joilla on siihen ollut tahtoa

hallitus ei leikkaa junaliikenteestä kokonaisuutena ja junaliikenne ei tule lakkaamaan suomesta ei pystysuunnasta eikä poikittain

koordinaatio tulee tapahtumaan nimenomaan tulevassa kehitteillä olevassa liikennekaarilainsäädäntöhankekokonaisuudessa jossa tullaan kehittämään liikennemuotoneutraalisti kaikkia liikennemuotoja ja kehittämään sitä että saamme parempia palveluja parempaa hintatasoa ja parempia ratkaisuja koko suomeen

lippujärjestelmät ovat siinä nimenomaan yksi keskeinen työkalu jolla näitä eri liikennemuotoja voidaan keskenään yhdistää ja voidaan taata että asiakkaat saavat kokonaisvaltaisia matkaketjuja itselleen hankittua ja ennustettua niiden kautta hintaa aikaa ja omaa vaikutusta ympäristöön

ostoliikenne ei tule suomesta lakkaamaan päinvastoin me tulemme jatkossakin tarvitsemaan yhteiskunnan tukea

mutta on myöskin selvää että sen rinnalle me tulemme tarvitsemaan yksityistä sektoria investoimaan ja olemaan mukana rakentamassa tulevaisuutta liikenteen näkökulmasta

hallitus tukee alueellista kehitystä ja alueellinen itsehallintoratkaisu tulee mahdollistamaan monilta osin myöskin liikenteen osalta päätöksentekoa joka tehdään alueita kehittämällä ja alueiden paikallisten päättäjien toimesta

hallituksen tehtävä on huolehtia että edellytykset säilyvät ja juuri niitä edellytyksiä nyt rakennamme sitä varten että tulevaisuudessa meillä on sekä verkostoa panostusta infraratkaisuihin että sitten panostusta myöskin palveluketjujen mahdollisuuteen

ten t hakemuksia varten hallitus valmistelee parhaillaan listaa suurista investointihankkeista ja kytkemme sen pohdinnan yhteen uusien rahoitusmallien kanssa joista olemme luvanneet tiedottaa ja kertoa tämän vuoden puolella joulukuun aikana

koko maata tullaan kehittämään myös investointien näkökulmasta

aikaisemmilla kausilla ja myös vaalien alla on ollut keskustelua valtion infra oystä karhu oystä remontti oystä ja erilaisista malleista jotka ovat syntyneet juuri siksi että on ollut huolenaihetta siitä miten yhteiskunnassa turvataan kyky investoida puhutaan sitten homekouluista infrasta tai muista keskeisistä ratkaisuista

sillä voidaan myöskin saavuttaa se että kun tulot ja menot kohdentuvat suoraan niin silloin on myöskin mahdollista huolehtia siitä että saadaan myös muita rahoittajia mukaan ja pystytään myöskin hyödyntämään täysimittaisesti eun mahdollistamia instrumentteja investointeihin joita suomessa tällä hetkellä pystytään vain vajavaisesti hyödyntämään

samalla voidaan myös määritellä onko yhtiö yleishyödyllinen vai onko se erityistehtäväyhtiö miten siihen vaikuttaa lainsäädäntö paljonko siihen vaikuttaa regulaatio ja miten siihen voidaan myöskin vaikuttaa demokraattisessa päätöksenteossa miten omistajaohjaus rakennetaan ja mitkä ovat ne keinot joilla sitten ohjelmaa yhtiölle rakennetaan yhteisellä päätöksenteolla

on keskeistä että samanaikaisesti kun tämäntyyppistä yhtiötä mietitään pohditaan myöskin rinnakkain minkälaista infraa ja minkälaista suomea halutaan rakentaa

tätä pohdintaa varmasti on syytä tehdä sekä ulkopuolisten osaajien että myös parlamentaarisen keskustelun kautta

se vaatii sen jotta rinnakkain pystytään katsomaan minkälaisesta nykyisestä väyläomaisuudesta ensinnäkin on kysymys miten sitä tulisi hyödyntää millainen logistinen suomi olisi tulevaisuudessa miten me suhtaudumme arktiseen miten me suhtaudumme kiinteisiin yhteyksiin manner eurooppaan miten me kytkemme itäisen ja läntisen rajamme ja millä tavalla me huolehdimme että meidän vientimme ja tuontimme pystytään aidosti turvaamaan kilpailukykyisesti meidän elinkeinoelämälle miten lisätään turvallisuutta tien päällä ja väylillä ja millä tavalla huolehditaan työssäkäyntialueiden kasvusta

mutta ilman että meillä on rinnakkain kehitteillä myöskin rahoitusinstrumentteja nämä suunnitelmat jäävät vain haaveiksi ja siksi on tärkeää että rinnakkain toteutamme useampaa pohdintaa

tämä kaiken kaikkiaan vienee yhteensä vuoden

arvoisa puhemies

hallituksen esityksellä rautatie ja ratalain muuttamiseksi pantaisiin kansallisesti täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta eli niin sanottu rautatiemarkkinadirektiivi

eu direktiivi ja jopa sen nojalla annetut täytäntöönpanoasetukset on hyväksytty ja nyt on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä jotta täytämme eu jäsenyysvelvoitteemme kuten muutkin jäsenvaltiot

lähes kaikki muut eun jäsenvaltiot ovat sen jo tehneet

lakiehdotusten sääntely antaa rataverkon haltijalle myös mahdollisuuden ottaa käyttöön erilaisia maksuporrastuksia jotka muun muassa kannustavat meluhaitan vähentämiseen rautatieturvallisuuden parantamiseen ja uusien palveluiden kehittämiseen

nämä maksujen alennukset tai korotukset antavat rataverkon haltijalle mahdollisuuden ohjata markkinoita ja toimintaa mutta myös voidaan velvoittaa niiden käyttöönottoon ja niitä ei laissa aseteta

lisäksi rataverkon haltija voi halutessaan periä lisämaksuja tietyistä lisä tai erityispalveluista mikäli markkinat sen sallivat

mitä tulee terminaalien yksityisraiteiden ja rataverkon kilpailuneutraalisuuteen se on rautatiemarkkinadirektiivissä ja edelleen hallituksen esityksessä yksiselitteisesti todettu että näihin liittyviä palveluita on tarjottava kaikille tasapuolisesti yhtäläisin ehdoin ja kohtuullista korvausta vastaan

näin ollen tällä hallituksen esitykselläkään ei avata mitään uusia palvelumarkkinoita kilpailulle vaan pannaan vain ja ainoastaan kansallisesti täytäntöön unionilainsäädännön edellyttämät velvoitteet palvelujen saatavuuden tasapuolisesta turvaamisesta sekä maksuperusteista

oikeastaan ministeri lindström vastasi aika hyvin näihin kysymyksiin mutta voin vielä vastata kysymykseen siitä voidaanko ulkomaiselta rekalta saadut sakkorangaistukset saada perittyä

oikeastaan ainoastaan ylikuormauksesta voidaan pysäyttää auto tielle ja vaatia maksu saman tien kaikki muut menevät sitten jälkikäteen perittäväksi

niin kuin ministeri lindström tässä totesi koko tästä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla olevasta pohdinnasta miten nämä sakkojärjestelmät osin voitaisiin tehdä hallinnolliseksi kustannukseksi silloin kun puhutaan ammattikuljettajien osalta se on meillä selvityksen alla ja siihen palataan sitten tieliikennelain uudistuksen myötä

liikenneturvallisuus on luonnollisesti meidän suurin huolenaiheemme

sen näkökulmasta me katsomme nyt sekä maantielain että tieliikennelain uudistuksen yhteydessä millä tavalla millaisin keinoin voidaan edistää tieliikenneturvallisuuden parantamista

arvoisa rouva puhemies

tällä hetkellä meillä on suomessa käytössä niin sanottu suomi lisä tähän kabotaasisääntelyyn ja se mahdollistaa kymmenen kuljetusta kolmen kuukauden aikana

nyt tässä esityksessä tämä jää voimaan ja muutoin oltaisiin siirtymässä eun vaatiman sääntelyn piiriin

me olemme saaneet tästä niin sanotun perustellun muistion tänä kesänä ja eu minvassa hallitus on ottanut kantaa siihen että hallituksen näkökulmasta suomen kokonaisvaltainen etu on se että asiaa ei vietäisi eteenpäin eu tuomioistuimeen

on perusteltua kantaa huolta siitä millä tavalla meidän rahtikuljetus ja kuorma autotoiminta selviävät kilpailusta paremmin ja miten me voimme edistää toimillamme sitä että kabotaasista ei tulisi ylimääräistä vahinkoa meidän omalle toimialalle ja kansalliselle yrittäjyydelle

millä tavalla sitten voitaisiin huolehtia paremmasta valvonnasta kun huolta on ollut siitä että kabotaasin lisääntyminen synnyttäisi meille enemmän harmaan talouden mahdollisuuksia suomessa

samalla on syytä huolehtia että tilaajavastuulakiin saadaan riittävät velvollisuudet jotta voidaan huolehtia että kabotaasi ei syntyisi laittomin perustein

digitaaliset rahtikirjavaatimukset on tarkoitus katsoa tiukennettaviksi ja myöskin on huolehdittava siitä että myöskin ulkomaalainen rahtikuljettaja voisi osallistua meidän tiemaksuun ja sitä kautta osallistua omalta osaltaan meidän infrainvestointeihin vaikuttamiseen

arvoisa puhemies

markkinaehtoista liikennettä johon sillä on monopolisuoja velvoiteliikennettä jota se ajaa monopolisopimusta vastaan ja ostoliikennettä jota yhteiskunta kustantaa

maantiepaketti on edelleen työn alla ja sitä viedään todennäköisesti koko tämän vuoden eteenpäin vaikka siitä saadaan jo nytten helmimaaliskuussa ensimmäiset keskusteluasiakirjat

tässä puhemies esitykseni

olen myös antanut sitoumuksen siihen että kaikilta osin pyritään huolehtimaan sellaisesta kokonaisuudesta jossa joukkoliikenne kehittyy suomessa matkustajamäärät junaliikenteessä kasvavat ja meillä aidosti syntyy kykyä ja kapasiteettia investoida infraan mikä vaatii sen että meillä on riittävät liikennemäärät ympäri suomen

koordinaatio tulee jatkossakin tapahtumaan osin liikenne ja viestintäministeriön toimesta joka on toimivaltainen viranomainen mutta jatkossa varmasti myöskin alueelliset itsehallintokokonaisuudet tulevat olemaan merkittäviä toimijoita tässä kokonaisuudessa

ilman muuta on myöskin selvää se että olen käynyt keskusteluja vaihtoehtoisten toimijoiden kanssa ennen kuin olen edes avannut tätä keskustelua

meillä on tiedossa se että me saamme markkinoille toimijoita ja me tiedämme myöskin että me joudumme aivan varmasti yhdistämään kannattavia ja kannattamattomia liikenneosuuksia samoihin sopimuksiin ja näistä kokonaisuuksista tällä hetkellä neuvotellaan

mutta sillekin tekee hyvää että saamme muita toimijoita markkinoille ja niin kuin sanoin ilman ehtoja näitäkään pätkiä ei tulla avaamaan liikenteelle

siinä tullaan keskittymään ennen kaikkea tieliikenteeseen eri liikennemuotojen kohteluun ja yhdistetään lait yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi joka mahdollistaa myös uusien palveluiden syntymisen

yksittäisten ihmisten kysymyksiin olen vastannut niin että minä tulen tekemään kaikkeni että meillä junaliikenne suomessa kasvaa kehittyy monipuolistuu tulee enemmän tarjontaa enemmän vaihtoehtoja enemmän pysäkkejä

mutta se tarvitsee silloin useamman toimijan markkinoille se tarvitsee silloin myöskin sitä että siellä on kilpailua ja me tulemme huolehtimaan siitä että siihen saakka kunnes kilpailua syntyy me turvaamme liikenteen niin hyvin kuin pystymme ja sitten huolehdimme että siellä syntyy aidosti hyvää palvelua sekä alueellisesti että valtaverkossa

liikenneverkoston osalta käydystä keskustelusta

edellisen kauden parlamentaarinen työryhmä on tehnyt esityksen liikenneväylien korjausvelan vähentämisestä ja uusien rahoitusmallien käyttämisestä

tämä on ollut eu minvassa tehty linjaus

ja niin kuin totesitte silloin kun suomea uhkaa sanktio tai tuomioistuinkäsittely valmistelu on aina ulkoministeriön

me emme halua vastakkainasettelua

siksi olemme pitkin syksyä katsoneet mitkä voisivat olla ne keinot jos tämä vastoin kaikkea tahtotilaa kuitenkin etenisi

omissa käsissäni ei ole se päätös pakittaa tästä mutta eduskunnalla on oma vastuunsa ja oma mahdollisuutensa

me olemme pyrkineet olemaan aktiivisia sen suhteen että maantiepakettia käsiteltäessä kabotaasi olisi aktiivisesti esillä

toisin kuin edustaja taavitsainen sanoo tässä tämä asia tuli esille valitettavasti skalin omasta englanninkielisestä esitteestä ei trafista johtuen sen varmistin vielä tänään että näin on

en myöskään ole koskaan todennut että suomea uhkaisivat taannehtivasti vahingonkorvausvaatimukset vaan että jos suomi tuomittaisiin niin kyse ei olisi niinkään niistä sanktioista joita mahdollisesti suomelle asetettaisiin vaan siitä että se mahdollistaisi suomelle sen että mikäli suomi todettaisiin syylliseksi tai jotenkin näin niin silloin jokainen kuljetusyrittäjä joka ei olisi saanut ajaa täällä niitä kabotaaseja joita eu on esittänyt voisi hakea vahingonkorvausta

ja tämä on toki ulkoministeriön linjausta mitkä ovat ne riskit mikä on se skenaario mikä on se eu politiikan kokonaiskuva jossa suomen halutaan olevan missä halutaan olla tiukkana missä halutaan olla vähemmän tiukka

jokainen sektoriministeri pyrkii puolustamaan omaansa viimeiseen saakka mutta se viimekätinen linjaus suomen kannasta tehdään ulkoministeriön ja suuren valiokunnan viimeisenä sanana

nyt minä esitän ja toivon eduskunnalta viisautta ei vastakkainasettelua vaan ratkaisujen hakemista mutta myös varautumista sen suhteen että jos joudumme näihin ja tämän hallituksen esityksen viemään eteenpäin niin meillä on myös valmiina keinoja millä suomalaista kuljetusyrittäjyyttä tuetaan

pääasiallisin syy neuvotteluihin on se että kummassakin maassa oli tapahtunut organisatorisia muutoksia ja rautateiden liiketoiminnot oli erotettu hallinnollisista tehtävistä

sopimusneuvotteluja käytiin kymmenen vuotta

suoralla liikenteellä tarkoitetaan sitä että maittemme välisessä rautatieliikenteessä liikennöidään ilman matkustajan junanvaihtoa tai ilman tavaroiden siirtokuormausta rautatieraja asemilla

sopimus sääntelee matkustajien ja tavaroiden kuljettamista koskevia ehtoja oikeuksia ja velvoitteita sekä kuljetusyhtiöiden välisiä suhteita mukaan lukien vahingonkorvausvelvollisuus ja muut vastuukysymykset

vastuu kuljetuksista päättyy valtakunnanrajasta lähimmällä rautatieasemalla ellei kuljetusyhtiöiden kesken ole toisin sovittu

voimassa olevaan sopimukseen verrattuna uuden valtiosopimuksen sanamuodot on muutettu neutraaliksi ja artiklat on laadittu siten että ne täyttävät eu lainsäädännön vaatimukset

venäjän federaation hallitus on tammikuussa lähettänyt tämän sopimuksen käsiteltäväksi venäjän valtiollisessa duumassa ja alustavan arvion mukaan duuma saa sopimuksen käsitellyksi alkavan kevään aikana

haluaisin vain todeta sen että todellakin tässä tulevassa kehysriihessä on tarkoitus tarkastella sisäisen turvallisuuden osalta kehysvalmiuksia ja katsoa mitä ne resurssitarpeet tulevaisuudessa tulevat olemaan